vai onko tämä nykyisten teiden kunnon tavoite

silloin epäiltiin saadaanko sinne osaavia koulutettuja hyviä työntekijöitä

miesten maaseudun teitten hoidon tavoite se että ne pidetään vain sen verran kunnossa että viimeinen mummo saadaan sieltä kuljetettua pois sitten

nyt sitten kun mietimme tätä maatalouden maksuvaikeustilannetta meidän on löydettävä siihenkin uusia menetelmiä miten me pystymme auttamaan tätä meille erittäin tärkeää elinkeinoa

nythän alkoi uusi ohjelmakausi maatalouspuolella ja sehän on johtanut meidät siihen tilanteeseen että hyvin monet tuet maksetaan vasta ensi vuonna

paljon kärsineelle itä lapin alueelle nämä työpaikat ovat hirvittävän tärkeitä

olen verrannut tätä asiaa siihen että joittenkin tilojen osalta tilanne on se että puolet joistakin tuloista maksetaankin päätetään maksaa vasta seuraavana vuonna

mutta nyt minä kysyn tämän hallituksen toimintojen perusteella saako suomalaisia työllistää kaikkialla suomessa

arvoisa puhemies

kuinka moni palkansaaja hyväksyisi sen että työnantaja sanoo että maksammekin vasta ensi vuonna sinun palkastasi puolet ja taas ensi vuoden tuloista seuraavana vuonna puolet

näyttää siltä että nykyinen hallitus ei näe laajan suomemme todellisia mahdollisuuksia mahdollisuuksia jotka ovat suomen puhtaassa uusiutuvassa kotimaisessa luonnossa

toinen asia maatalouspuolella mitä tässä tulee mieleen on se että jos rahoittajat sitten antaisivat ymmärrystä ja lainojen maksujen siirtoa enemmän näille tiloille kun monilla tiloilla pelkästään korkojen maksukin teettää tuskaa

minä olisin toivonut nyt että olisi jo pikaisesti tartuttu tähän suomalaisuuteen suomalaisiin mahdollisuuksiin

no toivon kuitenkin että tätä valmisteltaisiin sitten jatkossa että me saisimme nämä luonnon mahdollisuudet käyttöön meidän elinkeinotoiminnassa hyvin laajasti ja kehitetään suomea suomalaisin eväin vaikka hallituksen tulisikin silloin tunnustaa että elämää ja mahdollisuuksia ja tulevaisuutta on koko suomessa sopivasti halliten keskitettynä ja järkevästi tietoisesti hajautettuna eli kumpaakin

arvoisa puhemies

vaikka tuomioistuintenkin eräitä ratkaisuja voisi perustellusti arvostella etenkin eräiden lievennysperusteiden soveltamisten osalta niin pääasiallisin vastuu on kuitenkin meillä lainsäätäjillä

arvoisa puhemies

aloitteessa ei itse asiassa edes vaadita kovin suuria muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön ainoastaan sellaisia joilla poistetaan räikeimpiä epäkohtia

meidän on kehiteltävä niin että osoitettaisiin lisää tukea siihen että voimme valmistella miten turvapaikanhakijat saataisiin mahdollisimman pikaisesti mukaan suomalaiseen työelämään ettei heistä olisi pelkästään kuluja vaan että he voisivat olla edes nollatilanteella meidän yhteiskunnassamme mukana aluksi

kauniita juhlapuheita kuulee hyvin usein siitä kuinka työttömyysetuusjärjestelmä on rakennettava työhön kannustavaksi

ne ovat vain juhlapuheita sillä tästä asiasta kaikki puolueet ovat varmasti yhtä mieltä

mutta tässä vaiheessa pitää muistaa se että ainoastaan viidesosa vahingoista löytyypi eli suurin osa vahingoista jää korvaamatta jää löytymättä ja erityisesti porotalouselinkeino on romahtamassa petovahinkojen takia

reilu vuosi sitten me kävimme kovan keskustelun tästä kemera eli kestävän metsätalouden rahoituslaista ja sen kohdentamisesta miten sen kanssa aletaan toimimaan

arvoisa puhemies

mutta millä keinoin tätä tavoitetta voidaan edistää

tämän aloitteen hyväksymisellä vankilaan joutuvien rikollisten lukumäärä ei kuitenkaan nousisi kovin paljon sillä nykyäänkin enemmistö törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä on onneksi tuomittu ehdottomana

meidän pitää muistaa se että tällä hetkellä suomeen tulevista hakijoista suurin osa on hyvin koulutettua työikäistä hyvässä kunnossa olevaa osaavaa väestöä

kuitenkin siinä pientä hiomista varmasti vielä on ja toivon mukaan me ympäristövaliokunnassa saamme sitten hiottua siihen vielä hyvät tekstit matkaan

jos tätä oppositiopuolueen jättämää lakialoitetta ei tässä voitaisikaan hyväksyä niin tehköön hallitus sitten vaikka samaa asiaa tarkoittavan esityksen

aika hyvin se silloin saatiin kasaan ja silloinkin tuli hyvin esille se mikä myös tässä mietinnössä on nyt sanottu että tukijärjestelmän tulee kannustaa maanomistajia jatkossakin aktiiviseen ja oikea aikaiseen metsien hoitoon ja näin lisäämään metsien kasvua

heillä on ehkä kielitaitoa ja monia ongelmia on mutta kun he olisivat todellakin käytettävissä työelämään matkaan niin millä tavalla me saisimme heidät mahdollisimman nopeasti työelämään matkaan

elikkä se mitä minä olisin toivonut on se että jo tässä lisätalousarvioesityksessä olisi varattu määrärahoja vahinkojen estämiseksi tämän kierteen pysäyttämiseksi mikä nyt on menossa

tämän hetken lainsäädäntö sanoo että vasta kolme kuukautta siitä kun he ovat jättäneet turvapaikkahakemuksen he voivat hakea työpaikkaa

kemera laki on erityisesti meille pohjoissuomalaisille erittäin tärkeä ja metsän merkitys on meidän alueella elinehto

tietysti lain tulkinta elää ajassa ja ajan uusia ilmiöitä on tarkasteltava lainsäädäntöön nähden mutta tarkoituksenmukainen tulkinta ei kuulu länsimaiseen demokratiaan

kokonaisuudessaan minä kyllä ihmettelen sitä että tänä päivänä tästä asiasta keskusteluun ei ota useampi ihminen osaa sillä minä kuvittelin kun tämä esitys tuli että tämä herättää hyvinkin paljon kansanedustajissa mielenkiintoa ja innostusta alkaa tätä asiaa työstämään

se ei kuulu tähän aikaan länsimaiseen toimintaan että ensin päätetään lopputulos ja sitten keksitään minkälaisella tulkinnalla se onnistuu

tämä periytyy siltä ajalta jolloin ihmisillä oli yleisesti ottaen vähän omaisuutta

rktln virallisten laskelmien mukaan karhujen määrä on meidän alueellamme vähentynyt mutta kaikki paikalliset tietävät ettei koskaan ennen ole ollut meidän alueellamme niin paljon karhuja kuin mitä niitä nytten on

mutta sitten täytyy kuitenkin miettiä tarkemmin kun tätä selkeytetään ja yksinkertaistetaan niin paljon että onhan siinä ollut joku syy minkä takia nämä asiat ovat aikaisemmin olleet niin moniportaiset

sen takia minä toivon että seuraavallakin vaalikaudella varmasti keskustellaan niin kuin aikaisemmin on tullut esille tämän lain olemassaolosta ja tärkeydestä ja merkityksestä tämän lain olemassaoloa ei ajeta alas vaan tämä laki todella tarvitaan

tuntuu lähes käsittämättömältä että nimenomaan kokoomuspuolue kokoomus joka halki historiamme on puolustanut länsimaista oikeusvaltiota ja yksilönvapautta on lähtenyt tällaiselle tielle

aikaisemmin ja tähän asti on hyvin paljon käytetty paikallisia sahoja pienyrittäjyyttä jolla on tuotettu tällaista rakennusmateriaalia

tässäkö se porukka nyt sitten on vai onko näin että hallituspuolueet ovat tästä asiasta niin paljon samaa mieltä etteivät uskalla tulla sanomaan että ovat samaa mieltä opposition kanssa tästä asiasta

se on toiminut oikein hyvin koska ihmiset ovat luottaneet siihen kuluttajat ovat luottaneet paikallisten toimijoitten tekemään materiaaliin

lyhytkestoinenkin teko josta ei välttämättä jää suoranaisia ruumiillisia vammoja voi vammauttaa uhrinsa henkisesti lopuksi ikäänsä

eli miten me tulemme käytännössä ottamaan huomioon nämä ihmiset jotka ovat erityis ja poikkeustapausten takana olleet ettei meillä tulisi kovin paljoa sitten näitä väliinputoa jia tässä tilanteessa

tämä tarkoittaa sitä että karhujen ulosteista otettaisiin näytteitä ja dnalla tutkittaisiin sitten paljonko suomessa on karhuja tai sillä tietyllä alueella

kunnallisen itsehallinnon romuttaminen keskushallinnon käskyllä ja lain tulkinnan muuttaminen palvelemaan valtiovallan pyrkimyksiä kuulostaako se niiltä arvoilta joita puolustamaan kokoomuspuolue perustettiin itsenäisyytemme aamunkoitossa

mutta nyt nämä uudet säädökset estävät paikallisten pienyrittäjien toimintaa todella paljon

säästölait ovat kaikille meille erittäin vaikea asia sillä reilu vuosi sitten kun me tätä lakia valmistelimme oli jo erittäin vaikeaa se että me jouduimme säästämään tietyistä kohdista

siitä että työnantajan on helpompi palkata työvoimaa siitä että ihmisiä motivoidaan enemmän työntekoon ja siitä että harmaata taloutta ehkäistään

siinä on olemassa tiettyjä helpotuksia että paikalla tuotetuissa on joitakin vähennyksiä mutta me tarvitsisimme maaseudulle pienyritystoimintaan paljon enemmän tämmöisiä huojennuksia ja helpotuksia

ainahan on tilanne se että jos ihminen ei tule toimeen niin sitten on mahdollista että toimeentulotuella korjataan tämä ihmisen tilanne

eli se on heille pakollista mutta minkälainen mahdollisuus on se että nämä turvapaikanhakijat ja pidimme pääsyä opintoaine nimeltä nimettäisiin harjoittelemaan eri työpaikkoihin

siinä tuleeko turhan paljon sitten näitä toimeentulotuella korjattavia on meillä mietiskelyn paikka

entä mikä merkitys sillä on niiden ihmisten elämälle jotka voivat nyt ottaa työtä vastaan heidän paluulleen työmaailmaan ja heidän kyvylleen ja motivaatiolleen näin edistää kansantaloutta

siellä tämä näyttää nyt vähän siltä että suuret yritykset vallitsevat tilanteen ja vievät pienten yritysten toiminnan

nämä kohdentamiset on saatu ihan hyvin rakennettua ja tyytyväinen olen siitä että tässä nyt esillä olleessa lakiesityksessä tuhkalannoitus suometsissä on otettu voimakkaasti esille

sana hyväksikäyttö on kuitenkin hieman vähättelevä ja luo mielleyhtymän että kyse on vain jostakin taputtelusta

no ahma

moni sitten näistä turvapaikanhakijoista voitaisiin nimetä oppipojaksi koulutustaan vastaavaan työpaikkaan

ainakin törkeimpien tekojen kohdalla voisi olla syytä puhua kuitenkin lapsen raiskauksesta nämä teot kun ovat eräitä hirvittävimpiä rikoksia mitä voi olla

se että pienet kunnat eivät saisi edes edustusta päätöksentekoelimiin vaan niin sanotusti vastuukunta vastaisi ja pieni kunta vain maksaisi on oiva vertauskuva koko hallituksen ideologisesta linjasta

meillä ei ole varaa tähän kokonaisuuteen muuten kuin että meidän on tehtävä joitakin muutoksia ja nämä henkilöt otettava mukaan työelämään

todellakin toivon että valiokunta ottaisi tämän sillä mielellä käsittelyyn koska valiokunta voi ottaa tämän sillä mielellä käsittelyyn että tämä laki hyväksytään

sinänsä toinen asia on siinä sitten että on erittäin hyvä että tällä lailla kannustetaan ihmisiä hankkimaan rahaa eli kannustetaan työn tekemiseen siihen että tavalla tai toisella pienennetään asumiskustannuksia hankitaan työtä tuloa

perusteluna tuolle aiemmalle muutokselle käytettiin muun muassa sitä että tulojen yhteensovittelusta aiheutuva maksuviive vähentää työttömän intoa osallistua pelastustoimeen

me vielä pari vuotta pystymme edellisen lain aikana saaduilla päätöksillä näitä asioita rakentamaan ja viemään eteenpäin mutta kahden vuoden sisään meidän on saatava tämä vajaatuottoisten metsien uudistamisen tukemisjärjestelmä rakennettua uusiksi

minä uskon ja toivon että maakuntien kansanedustajat hallituspuolueista tulisivat oppositiorintamaan tavalla tai toisella kaatamaan tai edes vesittämään tätä hanketta niin että tärkeimmät päätökset tehdään vasta seuraavien eduskuntavaalien jälkeen

mutta eivätkö nämä samat perusteet päde kaikkeen työhön elikkä työttömien intoon osallistua yleensä ottaen työntekoon jonka tekeminen on lainsäädännöllä tehty kannattamattomaksi

ei luulisi olevan kummoinenkaan systeemi laskea mutta ensin maa ja metsätalousministeriön pitäisi saada kuntoon se ahmakannan hoitosuunnitelma ja sen jälkeen tämä laskeminen paljonko niitä on ja sitten suomessa pitäisi alkaa poistamaan ahmoja samalla tavalla kuin ruotsissakin eli niitä ihan luvalla tapetaan ja siirretään muualle

tämä on todella vakava esitys vaatimus ja toivomus että meidän alueellamme pystytään tuottamaan metsissä järkevästi puuta sillä meidän alueellamme on vielä valtava määrä vajaatuottoisia metsiä jotka olisi järkevillä hakkuilla ja toimenpiteillä saatavissa kannattaviksi tuottaviksi alueiksi

mietitään ihan maalaisjärjellä

minun on muuten hirveän vaikea ymmärtää kuinka kukaan maakuntien varsinkaan pienten ja toimivien kuntien asukas voi enää tämän hallituskauden jälkeen äänestää nykyisiä hallituspuolueita jos hallitus ei kuuntele mitä heidän edustajansa siellä kentällä sanovat

harva meistä niin jalosti ajattelee että menenpä kuitenkin työhön että saahan siinä kenties liikuntaa ja työnantaja hyötyy ja kansantalous kasvaa

sillä mitä minä olen kentällä kulkenut niin kyllähän siellä varsinkin tuolla haja asutusalueilla pienissä kunnissa syrjäseudulla hallituspuolueiden edustajat ovat todella huolissaan tästä tilanteesta ja pahoillaan siitä miksei heitä kuulla tässä asiassa

se jäi pois sen takia että silloin oli muka kiire ja selitettiin että de minimis säädökset muka estävät tällaisen tukemisen

elikkä se määrä on kasvanut hirveästi huomattavasti ja tämä ilvesten määrä hyväksytään laajasti koska se on laskettu porukalla ja yhteisymmärryksessä

liian moni ihminen ei ota tällä hetkellä työtä vastaan ja tässä nykyisessä taloustilanteessa meidän pitää saada ihmiset ottamaan vastaan kaikki mahdolliset työtehtävät

se on nyt varmistettu moneen kertaan ja se tuli esille jo siinä lain valmistelun loppuvaiheessa että nämä de minimis säännökset eivät estä tämän tuen myöntämistä mutta se tuli kuulemma niin loppuvaiheessa ettei enää keretty alkaa muuttamaan sitä lakia

no kannanhoitosuunnitelmaa ei ole noudatettu ollenkaan ja nyt pitäisi alkaa noudattamaan kannanhoitosuunnitelmaa ja aloittaa sitten kannanhoidollinen keskeytysmetsästys siihen että me saisimme tämän ilvesten määrän laskemaan siihen määrään mitä on meillä sovittu

keskustan osalta vaikka me olemmekin oppositiossa minusta on ollut mukava huomata se että meidän porukkamme todella kantavat vastuuta tästä asiasta

tässä laissa on hyvä että työtuloa käsitellään eri tavalla kuin sosiaalitukia eli siinä on suoraan tämä suojaosa olemassa eli kyllähän tässä laissa ihan selvästi on huomioitu se mitkä ovat eväät uuden kasvun saamiseksi

mutta silloiseen mietintöön joka oli maa ja metsätalousvaliokunnalta ja jonka eduskunta hyväksyi tuli semmoinen teksti että tämä vajaatuottoisten metsien uudistamisasia otetaan sitten myöhemmin uudestaan esille